mutta yksi tärkeä ongelma joka on havaittu tässä on se että jotta nuori pääsee yhteiskuntatakuun piiriin häneltä edellytetään ilmoittautumista työvoimatoimistoon

voimassa oleva lainsäädäntömme sallii uskonnollisen teurastuksen jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa

hallitus esittää heikennyksiä äitiys isyys ja vanhempainvapaan ajalta kertyvään vuosilomaan tavalla joka jakautuu epätasa arvoisesti naisten ja miesten välillä

kuitenkin asiantuntijat ovat todenneet muun muassa eläinlääkärit ovat todenneet että tainnuttamisen ja verenlaskun aloittamisen samanaikaisuuden toteuttaminen ja valvominen ei käytännössä ole mahdollista

on valitettavaa todeta se että lapset joutuvat kärsimään näissä tapaamisoikeuksissa ja useimmiten vanhempien oikeus menee lasten edelle

meidän normaali palvelujärjestelmä on rakennettu valitettavasti siten että se edellyttää ihmisiltä aktiivisuutta ja sitoutumista

mutta sitten toisaalta me kyllä kaikki tiedostamme sen että sosioekonomiset terveyserot ovat suomessa viime vuosina jatkuvasti kasvaneet ja ne ovat kasvaneet entisestään myös tällä hallituskaudella ja yksinkertaisesti me voimme sanoa näin että köyhät ja pienituloiset sairastavat enemmän saavat valitettavasti heikompaa huonompaa palvelua tällä hetkellä koska palveluja ei ole saatavissa siinä mitassa kuin esimerkiksi työterveydenhuollon kautta

näin ne nuoret jotka ovat yhteiskunnassa vaarassa syrjäytyä ja jotka eivät ole näiden palveluiden piirissä eivät myöskään herkästi tule tänne yhteiskuntatakuun piiriin

hallitus kuitenkin toimii täysin toiseen suuntaan

kun sosiaalityöntekijät ovat sitten omalta osaltaan pyrkineet puuttumaan tähän asiaan niin heiltä puuttuvat lainsäädäntö ja työkalut tuoda lapsen oikeusturva riittävän vahvasti esille

tällöin on olemassa suuri riski että verenlaskun aloittaminen tapahtuu ennen tainnuttamista ja eläin kokee kipua ja kohtuutonta eläinrääkkäystä

tälläkään lailla ei tavoitella millään tavalla lapsen etua vaan sen ainut tarkoitus on rajata päivähoito oikeutta niin että hallituksen vaatimat säästöt tälle hallituskaudelle saadaan toteutettua

tavoitteena tulisi pikemminkin olla että työn ja perheen yhteensovittamista parannetaan eikä päinvastoin kuten hallitus nyt tässä esityksessä toteuttaa

kysyisin ministeriltä

mitenkä nyt tämä työryhmä tulee puuttumaan nimenomaan näiden nuorten asemaan jotka ovat se kaikkein haavoittuvin ryhmä joka mahdollisesti on se todellinen syrjäytyneiden ryhmä

arvoisa ministeri oletteko te nyt tämän hyvän mallin rinnalla tuomassa eteenpäin myös lapsen oikeutta sille tasolle että hänen näkökulmansa ja etunsa tapahtuu myös kun tapaamisesta on kyse eikä se tapahdu vanhempien ehdoilla vaan se tapahtuu nimenomaan lasten ehdoilla

yhdessä ryhmäkokojen kasvattamisen kanssa tämä tulee heikentämään palvelujen laatua ja lisäämään eriarvoisuutta

sitten me olemme tietoisia siitä että kun he saavat vähemmän palveluita niin useimmiten he myös kuolevat nuorempina kuin hyvätuloiset

kyse on kuitenkin tästä päivästä ministeri risikko

näin yksinhuoltajien asema heikkenee

arvoisa herra puhemies

vielä ihan muutama asia joiden takia näen että me emme voi hyväksyä minkäänlaisissa olosuhteissa yhdenkään eläimen hyvinvoinnin heikentämistä teurastukseen liittyvää kivun tuottamista

asko seljavaaran puheenvuoro siitä että kun hallitus on ottanut uuden asiakasmaksujärjestelmän elikkä sairaanhoitajakorvausjärjestelmän käyttöön niin te sanotte että ihmiset säästävät tätä kautta enemmän

näillä muutoksilla käytännössä romutetaan tasa arvoinen varhaiskasvatus suomessa ja jokaisen lapsen yhdenvertainen ja tasa arvoinen oikeus saada tarvitsemaansa tukea omaan kasvuun ja kehitykseen

arvoisa herra puhemies

haluan heti aluksi kommentoida edustaja rehulaa ja edustaja vehviläistä heidän äskeisistä puheenvuoroistaan

kuten täällä on todettu niin tasa arvovaltuutetun mielestä esitys asettaa äidit epäedulliseen asemaan voimassa olevaan lakiin verrattuna

siinä mielessä kun valiokunta tavallaan vetoaa siihen että kun kokonaisvaltainen eläinsuojelulaki tulee eduskunnan käsittelyyn niin tässä yhteydessä tämä asia korjattaisiin minä olisin henkilökohtaisesti toivonut että koska tähän asiaan olisi voitu puuttua jo nyt niin valiokunta olisi ottanut tämän asian jo käsittelyyn ja muuttanut tältä osin pykälämerkintää eläinten suojelua paremmin turvaavaksi

ensinnäkin edustaja rehulalle olisin peräänkuuluttanut että kun me keskustelemme tällä hetkellä meidän kuntien taloudellisesta tilanteesta meidän yhteiskunnan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta kun me puhumme ikäihmisten palveluista ja tästä vanhuspalvelulaista niin kyse on arvovalinnoista

jatkossa tämän oikeuden määrittävät ulkopuoliset tekijät ei lapsen oikeus ja tämä on ehkä se meidän opposition ja hallituksen suurin eroavaisuus

hallituksella olisi ollut mahdollisuus reagoida myös oikeusasiamiehen esille ottamiin ongelmiin

kun sairaanhoitaja antaa palvelua niin taustalla siellä on lääkärin antamat linjaukset ja ohjeistukset joiden puitteissa sitten mahdollisesti voi käydä sairaanhoitajan vastaanotolla

arvoisa herra puhemies

tasa arvovaltuutettu ei siten kannata tätä lakiesitystä

tämän seurauksena kuntien palveluita on nyt ajettu alas

lähtökohtana on aina oltava lapsi ja hänen etunsa ei aikuisten vaikka adoptioprosessi yleensä lähtee siitä että aikuiset hakevat perheeseensä lasta jolle he haluavat antaa hyvän kodin uudet vanhemmat ja juridiset oikeudet perheenjäsenenä

nyt kun tämä uusi jää ja asiakasmaksuja tai järjestelmä asiakasmaksujärjestelmä on ottanut huomioon sen että jos asiakkaat käyvät sairaanhoitajan vastaanotolla niin asiakkaat joutuvat maksamaan sitten terveydenhuollon asiakasmaksuja niin eihän tämä voi olla sitä että asiakkaat säästävät

meidän on saatava vihdoin ikäihmisten ja vanhusten palvelut ja heidän oikeusturvansa sille tasolle että he voivat luottaa että jokaiselle ikääntyvälle vanhukselle tarjotaan ja turvataan laadukas hyvä vanhuus

tämän lapsen äiti tai isä on työtön kun taas toisen lapsen vanhemmilla on kokopäiväinen työsuhde jonka seurauksena tälle lapselle annetaan paremmat oikeudet varhaiskasvatukseen mitkä oikeudet hänelle tuleekin taata

kelan lausunnossa todetaan että toimeenpano on vaikeaa koska kelan on vaikea selvittää milloin henkilö on työsopimuslain mukaisella vapaalla

miksi ette ole turvanneet vanhusten palveluiden laatua kunnissa vaikka vanhusten palveluiden heikosta tilasta on puhuttu koko tämä hallituskausi

yksi keskeinen uudistus on adoptioneuvonnan kehittäminen

tämä on tämän lain lähtökohta ja nämä arvovalinnat myös käydään sitten kuntatasolla läpi että miten kunnat arvottavat nämä arvot

näistä selvittelyistä tulee ylimääräistä työtä työnantajalle ja kelan viranhaltijoille

lakiesityksen mukaan varhaiskasvatus voi jatkua kokopäiväisenä jos se on tarpeen lapsen kehityksen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista

lisähuolena on myös se että kelalla tai työnantajalla ei ole olemassa ohjelmistoa jolla tarvittavat tiedot voitaisiin kerätä

toinen asia jonka haluaisin tuoda omaishoitajat ja läheiset liiton puheenjohtajana esille edustaja vehviläisen kanssa olemme olleet vuoden vai kaksi myös yhdessä tässä liitossa mukana täällä peräänkuulutettiin sitä että elli aaltonen on tehnyt aikaisemmin omaishoidosta kehittämisohjelman joka oli sinä aikana erittäin hyvä

onko perhe valmis prosessiin ja tietoinen adoptioon liittyvistä erilaisista joskus hyvin vaikeistakin tilanteista joita saattaa tulla esimerkiksi lapsen vaikeiden traumojen ja kokemusten myötä

arvoisa rouva puhemies

hallituksen ja eduskunnan tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja normeja sekä järkeistää jo toiminnassa olevia käytäntöjä

nyt hallitus kuitenkin toimii toiseen suuntaan

arvoisa herra puhemies

mikä merkitys lapsen kehitykselle on jos perheessä on pitkäaikaistyöttömyyttä miten se tulkitaan lapsen edun näkökulmasta

juuri tästä syystä oletan että meidän peruspalveluministerimme on valinnut hänet tekemään myös tätä jatkotyötä jota tehdään tällä hetkellä valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa

neuvonnassa selvitetään vanhempien omaa taustaa sukulaissuhteita miten uusi perheenjäsen hyväksytään sukuun ja niin edelleen

ensinnäkin tällä lausumalla on selkeä aikarajoitus joka tuo sinne saa omat testimme ovat sille huomattavasti velvoittavamman merkityksen kuin pelkästään tämmöinen tyypillinen lausuma

se lisää lääkärissäkäyntejä niissäkin tilanteissa joissa sairaus ei suoraan sitä vaadi koska loman alussa ei voi tietää tuleeko lomalla sairastumisen kuuden päivän omavastuu täyteen

kuinka moni tähän ylipäätään kykenee jos päivähoidon tarve johtuu vaikkapa perheen vaikeista olosuhteista

kun lapsi lopulta tulee perheeseen on oltava mahdollisimman varmoja siitä että adoptio onnistuu ja lapsi saa hyvän perustan elämälleen uudessa perheessä ja suvussa

eri asiantuntijat ovat lähes kaikki todenneet samansuuntaisesti että tästä lakiesityksestä kärsivät juuri ne lapset jotka varhaiskasvatusta ehkä eniten tarvitsisivat

nykyinen käytäntö kentällä sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden osalta on aivan toisensuuntainen kuin mitä hallitus nyt tässä edellyttää

omaishoitajat ja läheiset liitto on todennut muun muassa sen että omaishoitoa jota tällä hetkellä käsitellään sosiaalipalvelumuotona meidän pitäisi lähteä kehittämään hoitomuotona

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kirjauksen epämääräisyys voi myös johtaa hyvin tulkinnanvaraisiin tilanteisiin kun lapsen etua ja perheen olosuhteita pyritään määrittelemään

näistä syistä kannatan edustaja nurmisen hylkäysesitystä

me olemme koko ajan tuoneet selkeästi esiin että kyse on laajasta näkökulmasta kyse ei ole vain sosiaali ja terveydenhuollosta vaan tämä laki edellyttää myös laajempaa arviointia meidän kaavoituksessa asuntorakentamisessa liikenteessä mutta myös meidän sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa ja painopisteen pitää olla kotipalveluissa omaishoidossa

se ei ole hallituksen tavoite eikä se ole myöskään asiantuntijoiden näkemyksen mukaan ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin kannalta tavoiteltava olotila

on myös välttämätöntä että perhettä tuetaan mahdollisimman varhain ja näin myös osaltaan vähennetään myöhemmin mahdollisia lastensuojelutarpeita

hallituksen tavoite on parantaa vanhusten elämänlaatua

voi olla että lapsen oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen tulee riippumaan vahvasti siitä missä kunnassa hänen perheensä asuu

arvoisa ministeri kerrotteko meille mikä on tämän teidän toisen asteen reformin tavoitteenne jotta jokainen nuori saa toisen asteen tutkinnon

adoptioneuvontaa selkeyttää myös se että kunta nimeää adoptoitavalle lapselle adoptioneuvonnasta vastaavan sosiaalityöntekijän

jos ikääntyvä vanhus tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa voidaan sitä hänelle tarjota muun muassa tehostetussa palveluasumisessa

tämä tulee vaikuttamaan myös näitten kriteereitten määrittelyyn ja sitä kautta tämä koko keskustelu omaishoidon tukipalkkion siirtämiseksi kelalle vaatii huomattavasti syvällisemmän keskustelun kuin ainoastaan mekaanisen siirron

arvoisa puhemies

se muun muassa järjesti kolme askelta työelämään jonka avulla tuetaan nuoren elämän hallintaan liittyviä kysymyksiä elämän hallinta elämänhallintaa ajokortin työelämään joka järjestää nuorille erilaisia työelämäkokemuksia ja niin edelleen

arvoisa puhemies

näin turvataan että lapsella on mahdollisuus ylläpitää edelleen hänelle tärkeitä ihmissuhteita mikä osaltaan tukee lapsen kehitystä

lapsen kehityksen kannalta on erittäin tärkeää että lapsi pystyy luomaan erilaisia vuorovaikutussuhteita niin ikätovereihin kuin myös aikuisiin

arvoisa herra puhemies

nämä asiat halusin tuoda edustaja vehviläiselle ja edustaja rehulalle

on selvää että kun vanhempien rooli huoltajina muuttuu avoin adoptio edellyttää että kaikki vanhemmat hyväksyvät ja ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa suhteessa lapseen

mutta sitten asiaan joka koskettaa ikääntyvien ihmisten palvelua

eri tutkimusten perusteella pieni lapsi ei kykene käsittelemään vuorovaikutussuhteitaan mikäli ryhmä on liian suuri tai ryhmän jäsenet vaihtuvat jatkuvasti

jos lapsen etu kärsii syystä tai toisesta voidaan sopimus purkaa ja muuttaa tuomioistuimessa

yleisesti voidaan todeta että lapsen etuna on se että hänen elämässään tärkeät läheiset ihmissuhteet säilyvät ja niiden parantamiseen ja vahvistamiseen annetaan aiempaa paremmat edellytykset avoimen adoption avulla

täytyy sanoa kun sitä tänä päivänä lukee että ministeri on valmistellut erittäin hyvän lakiesityksen jota sitten on hyvä käydä läpi meillä valiokuntatyössä

meidän tulisi pikemminkin kehittää varhaiskasvatusta tukemaan lapsen kehitystä ja vuorovaikutteisuutta kuin tekemään siitä entistä vaikeampaa lapselle

tämä on jollakin tavalla aika outoa politiikkaa ja semmoista taustatyötä joka antaa kansalaisille aivan väärän kuvan siitä minkälaista todellinen kokoomuslainen oikeistolainen politiikka lapsiperheisiin kohdistuen on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

muutamia kysymyksiä kuitenkin pitäisi edelleen työstää etenkin adoption edellytysten suhteen

lakiluonnos sisältää uudenlaista ajattelua joka näkee ikääntyvät ihmiset yhteiskunnan voimavarana ja nostaa esiin heidän laaja alaisen hyvinvointinsa turvaamisen osallisuuden ja aktiivisuuden

arvoisa herra puhemies

vain pienellä varauksella lähinnä perheen sisäisessä adoptiossa siihen saisi poikkeuksen tai jos lapsen ja hakijan välille on syntynyt vakiintunut suhde

me tiedämme että kotona hoidettavien ihmisten määrä tulee lisääntymään ikääntymisen myötä

kun ajattelemme toimintakyky käsitteen laajuutta on selvää ettemme voi tukea ihmisen toimintakykyä pelkästään lääkärin vastaanotolla tai ateriapalvelun kotikäynnillä

nyt huhut kertovat että sata komitea olisi valmistelemassa esitystä jossa omaishoidon tuki siirrettäisiin kelalle ja se yhdistettäisiin hoitotukeen

toivoisin että kokonaisuutta ajatellen tässäkin voitaisiin paremmin huomioida myös lapsen etu

toimintakyvyn tukemisen täytyy olla myös asumisen esteettömyyttä asuinympäristön turvallisuutta liikenteen toimivuutta lähipalveluiden saatavuutta harrastusmahdollisuuksien tarjoamista taloudellisten mahdollisuuksien turvaamista osallisuutta liikuntaa tietotekniikkaa

kuten valiokunnassa on todettu terveyden ja hyvinvointilaitoksen valiokuntakuulemisen yhteydessä tämä seuranta käynnistyy todellakin välittömästi ja sen takia tämä valvontajärjestelmä joka luodaan tämän lain yhteyteen lähtee toteuttamaan sitä seurantaa välittömästi kuntien kanssa

näistä tehtäisiin yksi yhteinen tukimuoto

elikkä kyse on huomattavasti laa jemmasta kysymyksestä

kuten jo aiemmin totesin suuret ryhmät hoito oikeuden rajaus ja hoidon heikentynyt laatu voivat heijastua lapsen oppimiseen ja erityisesti maahanmuuttajalapsilla myös kielellisiin ongelmiin